minulle kerrotaan ensi viikon tiistaina työryhmän tulos siitä minkälaisia muutoksia alan asiantuntijoiden toimesta metsälakiin pitäisi tehdä ja näistä asioista muun muassa ed

sen jälkeen käynnistyy sitten käytännön valmistelutyö niin että meillä olisi luonnos olemassa silloin kun käydään hallitusohjelmaneuvotteluja ja voitaisiin sitten siihen ottaa kantaa

mutta ed

meillä on olemassa erinomaisia jatkojalostusyrityksiä pieniä mutta sitten pitäisi pystyä verkottumaan jotta ne tuotteet kulkisivat sieltä markkinoille koska hyvin harva pystyy olemaan täällä pääkaupunkiseudulla missä on riittävä kuluttajakunta ympärillä

hoskonen

kemera laki pienpuun energiatukilaki ovat tämän vaalikauden ja hallituksen yksi kaikkein suurimmista saavutuksista kotimaisen energian edistämisessä

arvoisa puhemies

haluan minäkin yhtyä niihin kiitoksiin jotka jaoston puheenjohtaja ed

esitetyt lisäykset muun muassa maatalousneuvontaan vesihuoltohankkeisiin kemera tukeen täydentävät ensi vuodelta puuttuvaa rahoitusta erittäin tervetulleella tavalla

tuottajahinnat kun määräytyvät markkinoilla eikä niihin nyt enää poliittisesti pystytä vaikuttamaan niin silloin politiikan käytettävissä olevat keinot ovat verotus ja investointituet

aivan lopuksi kiitos kansanedustajille erinomaisen rakentavasta keskustelusta josta huokuu yhteinen tahtotila pitää suomalainen elintarviketuotanto jatkossakin turvattuna se on aivan kiistaton tämän salin yhteinen johtopäätös

näillä keinoilla ei maatalouden kannattavuutta ole ainakaan vielä pystytty riittävästi parantamaan tehdyistä ja esitetyistä toimenpiteistä huolimatta

maataloustuote ja tuotantopanosmarkkinoiden epävakauden lisääntyminen on samalla lisännyt hintavaihteluita heikentänyt tilojen kannattavuutta ja lisännyt kaiken kaikkiaan epävarmuutta

toisekseen täällä on erittäin monessa puheenvuorossa aivan oikein oltu huolissaan luomuruuan mutta myöskin lähiruuan tulevaisuudesta julkisissa hankinnoissa

hyvänä esimerkkinä tästä käy syksyn vaikea viljamarkkinatilanne joka on ajanut monet viljatuloista riippuvaiset tilat taloudelliseen ahdinkoon

siinä me voisimme kaikki meistä nimittäin erittäin moni on siellä kotikuntien valtuustoissa mukana ottaa siellä niin sanotun ryhtiliikkeen ja lähteä todella siitä

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan lausua lämpimät kiitokset maa ja metsätalousvaliokunnalle asian erinomaisesta valmistelusta ja hyvästä yhteistyöstä jolla tätä esitystä on viety eteenpäin niin oman ministeriöni kuin valtiovarainministeriönkin kanssa yhteistyössä

kansalliset tavoitteet tuotantoeläinten hyvinvoinnille luo tuotantoeläinten hyvinvointistrategia

kaikki välineet meillä on olemassa poliittisen tahdon asia on lähdemmekö tätä käytännössä toteuttamaan koska sillä ratkaistaan myöskin se minkälaista ruokaa meidän lapsemme ja nuoremme ja joukkoruokailun piirissä olevat suomalaiset saavat

monia näistä toimista on toteutettu viimeisimpänä aloitti joulukuussa toimintansa uusi laajapohjainen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

on aivan totta että esitys tänne tullessaan on ollut kohtalaisen raakile koska tähän on jouduttu tekemään ihan perustellusti näin suuri määrä muutoksia

eli olen erittäin iloinen vielä kerran sanon sen siitä yhteisestä kansallisesta poliittisesta tahtotilasta joka nyt täällä on tänään voitu todeta

tämä vaan saa allekirjoittaneen miettimään jatkossa entistä enemmän mikä on se lainvalmistelun taso ja sitä kautta sitten sen parantaminen mahdollisissa seuraavissa henkilöratkaisuissa joita tehdään

siinä jos missä pitää olla kotimaan rivien suorassa

täällä ovat nousseet aika monessa puheenvuorossa esille nämä petovahinkojen korvausrahat ja kokoomuksen ryhmänjohtaja ravi kyseli joko on selvillä kuinka paljon tähän tarvitaan rahaa

siellä on huomattavasti helpompi tiedän kokemuksesta niin kuin varmaan ministeri korkeaojakin tietää jos voi sanoa komissaarille että tässä asiassa suomen parlamentti on minun tukenani yksimielisesti

voin kertoa että tänään olemme istuneet ministeriössä laatimassa ensi vuoden kehystä ja meidän seuraavaa talous ja toimintasuunnitelmaamme jonka yhteydessä olen antanut kala ja riistaosastolle tehtäväksi nimenomaan tämän arvioinnin sen jälkeen kun kerran nyt lakiesitys on täältä valmistunut

erilaisten oppimisvaikeuksien rooli on myöskin noussut keskeiseen asemaan koska kykenemättömyys ja haluttomuus teoreettisiin opintoihin sulkee nuoret helposti työmarkkinoiden ulkopuolelle

tämä eläinten hyvinvointikeskus edistää eläinten hyvinvoinnin valvonnan ja tutkimuksen yhteistyötä ja siten varmistaa sen että lainsäädäntö ja valvonta perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon

eli nämä esitykset ja arviot tullaan tekemään ihan lähiviikkojen aikana varmasti vielä ennen joulua koska meidän täytyy heti tammikuun alussa ne esitykset lähettää eteenpäin

tämä korkea työttömyystilanne jota nyt elämme lisättynä alkoholi ja mielenterveysongelmilla vaikeuttaa myöskin vanhempien kykyä tarjota hyvät kasvuolosuhteet lapsilleen

maitokriisi euroopan unionissa opetti erittäin paljon

kun sitten esitettiin kysymys siitä kuka näitä petoeläinten vahinkoja korvaa niin täällä jo ihan oikein todettiin tämä hirvivahinkojen ja lupamaksujen yhteys ja sitten muut petoeläinten vahingothan tulevat verovaroista

asiantuntijakuulemisessa meille kävi hyvin selväksi se että apua hakevat nuoret kokivat juoksevansa luukulta toiselle saamatta konkreettista apua ongelmiinsa

minä nimittäin uskallan väittää että jos tämä kriisi olisi ollut päällä jo silloin kun tehtiin päätöstä luopua maitokiintiöistä niin päätös olisikin ollut toinen

eli aina on ollut tarvetta näitten petovahinkomäärärahojen nostamiseen koska vahinkoa on enemmän kuin siihen on varattu budjetissa rahaa

mutta nyt pitää hakea sitten uusia välineitä ja sitä nimenomaan euroopan unionin komissio hakee että lähdetään siitä että koko tuotantoketju tuottajasta jalostajaan ja kauppaan yhdessä ottaa huolekseen selvittää mitä markkinoilla tapahtuu miten jatkossa sopeutetaan tuotanto kulutukseen ja vastaavasti sitä kautta yritetään löytää niitä keinoja joilla maitokiintiöiden poistuminen voitaisiin korvata

tämä herätti meidät valiokunnan jäsenet tiedostamaan että nykyiselle palvelujärjestelmälle sen pirstaleisuudelle ja tehottomuudelle pitää tehdä jotakin

kun kuntien rahoitustilanne on heikentynyt uskon että tämä valtion rahoitus turvaa eläinsuojeluvalvontojen toimeenpanemisen ja tehostamisen koska se korvaus tulee valtiolta ja siinä tarvittava asetus on valtioneuvostossa hyväksytty

nythän me teimme viime vuoden elokuun alusta tämän metsästyskauden alusta erittäin suuren muutoksen kun annoimme riistahoitopiireille vastuun nimenomaan petoeläinten kaatolupien myöntämisestä mutta se tapahtuu valtakunnallisen kiintiön puitteissa

valiokunnan mietinnössä hyvin selkeästi lähdetään siitä että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmiin puuttumalla me säästämme kaikkein eniten mutta mikä parasta me pelastamme tämän lapsen ja nuoren niiltä ongelmilta joihin hän saattaisi joutua jos tilanne vielä kehittyisi ja pahenisi

eli siinä se päätösvalta annetaan riistanhoitopiireille koska siellä ne ongelmat kaikkein parhaiten alueellisesti tunnetaan ja nyt me tietysti seuraamme että siinä kaikki tapahtuu säädösten mukaan

maidon tuotantokiintiöstä joka nyt on tulee jatkossa sopimustuotantolitramäärä ja sille maksetaan tuotantotuki

tiedän että siinä on syntynyt tietyt epäluottamukset tietyille alueille suomea ja tiedän että siellä ollaan osissa alueita aika turhautuneita mutta voin vakuuttaa teille että tätäkin luottamusta rakennetaan koko ajan ja tiettyjä suunnitelmia on senkin suhteen mutta myöskin sitten dna otetaan käyttöön esimerkiksi karhujen laskennassa jatkossa jolloin me saamme huomattavasti luotettavampaa tietoa sieltä

yksi keskeisiä tulostavoitteita ensi vuodelle onkin kotimaisen elintarvikeketjun ja erityisesti kuluttajan arvojen ja odotusten huomioonottaminen elintarviketuotannossa

eli tietosuojasäädöksiin ja niiden tulkintoihin pitää saada selkeitä muutoksia jotta me kykenemme sitäkin kautta parantamaan näitten erilaisten järjestelmien toimivuutta ja voidaan toteuttaa se lapsen ja nuoren paras eli jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pystytään mahdollistamaan hänen ongelmiinsa puuttuminen

meillä suomessahan elintarviketurvallisuus on korkealla tasolla ja tämä taso pitää ylläpitää myöskin jatkossa koska ilman kuluttajien vahvaa luottamusta meillä ei ole kotimaista maataloustuotantoakaan

tiedämme tämänkin syksyn ratkaisujen pohjalta että apulannan hinnat ovat nousseet mutta tuottajahintoihin ei ole tulossa minkäännäköistä korostusta ainakaan lihapuolella

tämä riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen luottamuksen menettäminen on minun tiedossani täysin ja uuden osastopäällikön joka helmikuun alussa tänä vuonna aloitti

kiitos erinomaisista puheenvuoroista

ne ovat täysin riippuvaisia toinen toisistaan

on totta että olen tänään ottanut vastaan eläinlääkintähuoltolain joka jatkotyöstettiin ja sen jatkotyöstämisen perustarkoitus ja tavoite oli se että me panostamme jatkossa paljon voimakkaammin eläinten hyvinvointiin ja terveyteen ja silloin me hoidamme eläinsuojeluasiat sitä kautta

silloin kotimainen tuotanto helposti korvautuisi tuonnilla mahdollisesti maista joissa elintarviketurvallisuus ei olisikaan yhtä korkeaa tasoa

viljassa hinnannousua on ollut mutta satotaso taas kuuman kesän jälkeen on ollut erittäin alhainen osassa maata ja silloin sitä hyötyä ei kauttaaltaan ole saatavissa

tämä kokonaisvastuu pitää siirtää yhden ministeriön vastuulle koska se että asiat ovat hyvin monen tahon hoidossa samaan aikaan johtaa juuri siihen että jokainen tekee sen pienen oman palikan mutta kukaan ei ota sitä vastuuta siitä kokonaisuudesta

hänelle sanoinkin pentti lähteenojalle että hänen ensimmäisiä tehtäviään on palauttaa metsä ja riistapuolen luottamus nimenomaan ministeriön toimintaan ja ministeriön tutkimuslaitoksen toimintaan

eli ydinkysymys on se että meidän pitää saada läpinäkyvyyttä elintarvikeketjuun jolloin voidaan nähdä mitä kukin siitä ketjusta saa

herra puhemies

vielä tästä kuntayhtymästä

tätä työtä tehdään nyt koko ajan

me emme saa sitä sopimusta nyt heti kaikille tiloille koska meillä ei ole riittävästi eläinlääkärityövoimaa mutta se tulee jokaiselle tilalle jatkossa ja se on se väline jolla me sitten pidämme huolta siitä että eläinten hyvinvointi ja terveydenhuolto tulee hoidetuksi

eli kaiken kaikkiaan te olette tehneet erinomaista työtä siitä kiitos valiokunnalle niin puheenjohtajalle kuin koko valiokunnallekin

me ihan kerta kaikkiaan yritämme välttää sen puuttumisen keinolla millä tahansa ja yritämme sulkea silmämme siltä että joitakin ongelmia on lähellämme

nyt tämän jälkeen kun esitys täällä on hyväksytty omasta puolestani käynnistän sitten sen jatkovalmistelun mitä tässä tarvitaan asetusten laatimisineen ja muineen koska tässä ei ole aikaa hukattavaksi

eli nyt pitää jokaisen sitoutua siihen että kun huomaamme jotakin poikkeavaa jonkin häiriötilanteen niin siihen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhdessä puutumme

näissä neuvotteluissa meidän on pystyttävä varmistamaan että jatkossakin maataloutta pystytään kannattavasti harjoittamaan koko euroopan unionin alueella myös suomen pohjoiset olosuhteet mukaan lukien

kyllähän edustaja kari tuo lahden kaupunkikin on aikamoinen himmeli jos mietitään kuinka paljon siellä on hallintoa ja johtajia jos näitä ruvetaan sitä kautta purkamaan

keskusta ei vastusta kuntien yhteenliittymistä jos se tapahtuu vapaaehtoista tietä

samanaikaisesti edistetään myöskin maaseudun elinvoimaisuutta muun muassa yritystoiminnan avulla sillä maatalouden rakennekehitys etenee ja perinteisestä maataloustuotannosta saa toimeentulonsa jatkossa entistä harvempi yrittäjä

niihin pitää myöskin löytää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa apu ja pitää saada matalan kynnyksen palvelut jotta niitä olisi riittävän aikaisessa vaiheessa mahdollista hyödyntää

me olemme nyt nähneet mikä ongelma syntyy eun rahoituskausien vaihtumisesta ja siinä järjestelmien kertakaikkisesta loppumisesta mutta tällä esityksellä sekin pystytään turvaamaan

eli tällä tavalla sitä saa hyviä vinkkejä kun keskustelee oikeiden asiantuntijoiden kanssa

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja ottaa käyttöön yli hallinnonrajojen ulottuvan yhtenäisen toimintatavan jonka avulla voidaan käytännön työssä tehokkaasti toteuttaa lasten ja nuorten ongelmiin varhainen puuttuminen tiedonkulku ja toimenpiteiden seuranta sekä estää ongelmien paheneminen

tällä tarkoitetaan sitä että nyt ei enää riitä selitykseksi se että tämä asia ei kuulu minulle vaan niiden asioiden pitää kuulua jokaiselle siinä ketjussa mukana olevalle

se ei pysy kannattavana jos ei myöskin elinkeino saa markkinoilta kustannuksia kompensoivaa hintaa

metsähallitus lain valmistelua on todella tehty pitkään

ensinnäkin perustuslakivaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle annan suuret kiitokset

metsälain uudistus käynnistyy tammikuussa ja sen uudistuksen tarkoituksena on vastata paremmin nykypäivän metsänomistajien moniin eri tarpeisiin

arvoisa puhemies

metsänomistajakunnan muuttuminen heijastuu myös siinä että taloudellisen tuoton lisäksi metsänomistajilla on yhä laajempi kirjo erilaisia tavoitteita omalle metsätaloudelleen

kun perustuslakivaliokunta hyvin selkeästi ihan yksimielisesti toteaa että valmistelussa on suuri valuvika kun sitä ei ole tehty parlamentaarisesti niin jos teillä olisi vähänkin nöyryyttä te lähtisitte tässä uuteen valmisteluun

nyt tarvitaan uusallokointia ja varhaista puuttumista ja sitä kautta seurauksena on mahdollisimman monen nuoren syrjäytymisvaaran ehkäiseminen ja estäminen

minä ainakin kolme vaalikautta perustuslakivaliokunnassa istuneena kunnioitan sen valiokunnan kantoja ja ei tulisi mieleenikään käyttää sellaisia puheenvuoroja kuin täällä juristit käyttävät perustuslakivaliokunnan tulkinnoista

ihmisiä on peloteltu aivan turhaan

omaan sähköpostiinikin on tullut viestiä missä ihmiset kyselevät voinko minä enää käydä ja liikkua esimerkiksi tietyn kansallispuiston alueella esimerkiksi lammilla

olen todella huolissani siitä miten täällä ymmärretään perustuslakivaliokunnan lausunnot

sarkani on haastava mutta parhaani teen

ne ovat yksiselitteisiä

ne on tehty vakaan oikeusharkinnan pohjalta